sen mukaan maailman tuhoutuminen on edennyt niin pitkälle että paluuta entiseen tasapainoon ei ole ja tilanne muuttuu vuosittain yhä huonommaksi

hän on kehittänyt teorian gaia äiti maa jonka mukaan planeetalla on aineenvaihdunta ja kyky säädellä sitä joten maapallo toimii tässä suhteessa elollisen olennon lailla

laitan aivan kärkeen omassa ympäristö ja ilmastonsuojelussa ilmaston

voimme puhua tulevaisuudesta spekuloiden mutta jos puhumme tämän päivän tosiasioista voimme katsoa esimerkiksi talousvaliokunnan mietinnöstä täysin kiistattoman faktan siitä miten meidän suomen energian kokonaiskulutus jakaantuu

neljäsosa tuosta tulee öljystä

haluan kuitenkin että suomessa olisi vaikka talvipakkasilla käytössä energiaa sähköä ja sekin on eittämättä kaikkien jakama totuus että energian säästö lisää lähitulevaisuudessa sähkön tarvetta

se että pääsisimme ilmastopäästöistä vähemmälle alemmalle tasolle tarkoittaa sähkön lisäkäyttöä

muuten ei näistä öljyistä päästä eroon

sdp on linjannut jo viisi vuotta sitten puoluekokouksissa linjauksia ja yksi niistä on öljyriippuvuuden reipas vähentäminen koska haluamme eroon fossiilisista ja ilmastopäästöistä

toinen tärkeä periaate puolueellamme on kestävä kehitys joka huomioi ympäristön talouden ja yhteiskunnallisen eheyden yli sukupolvien

tähän kaikkeen itse liitän myös sen että suomi ei voi ratkaista sähköänsä jos haluaa maksimoida ilmastopäästöt ilman lisäydinvoimaa

suurimmat kasvut ovat tapahtuneet kotitalouksien palveluiden ja maatalouden alalla

toivon ja uskon että järkevämmällä energiansäästöllä erityisesti kotitalouksissa ja kotitalouslaitteissa pääsemme sähkön käyttöä myös hillitsemään

silti vaikuttaa että koko ajan tulee myös uusia tarpeita sähkön kulutukselle olkoon se sitten vaikka hyvällä lailla öljyn vähentäminen autoilussa jossa ladattaisiin päästöttömällä sähköllä

rakentamisohjeista matalaenergiarakentaminen tai passiivitalot ovat aivan erinomainen ja välttämätön idea mutta sekin totuus meillä on tiedossa että rakennuskantamme uusiutuu vain noin prosentin vuodessa ja sata vuotta on liian pitkä aika odottaa sitä että rakennuskantamme ei enää söisi ulkopuolista energiaa merkittäviä määriä

haluan äitinäkin tuleville lapsille ehkä lapsenlapsille jäädä historiaan sillä lailla että he haluavat äitinsä puheet katsoa joistain historian kirjoista ylpeydellä

arvoisa puhemies

ennen kuin koko euroa lähdetään heittämään romukoppaan sillä että meillä on erilaisia maita tässä välissä niin toivottavasti voisin yhden ajatuksen siemenen kylvää

se että meillä on ydinjätettä suomessa tulee hoitaa ja minusta tämä ongelma ei ole määrällinen vaan enemmänkin laadullinen

tuo amerikan yhdysvallat ja valuuttana usd yhdysvaltain dollari on nyt jonkin vuoden kauemmin elänyt kuin euro eikä siellä osavaltioiden välinen solidaarisuus ole edes yhtä suurta kuin nyt meidän välillämme ovat vastuut toistemme talouksista

suomalaisena insinöörinä en voi uskoa etteikö myös tällä aikavälillä reippaasti tapahtuisi kehittymistä

senkin takia tämmöinen vakuusvaade suomen osalle ja keskustelut siitä onko tämmöinen bail out ollut siedettävä vai ei täytyy muistaa

mutta tämmöinen vertailu on minusta tärkeä muistaa että ei tämä edustaja pekkarisen teoria tässä vielä aukoton ole että koko euro täytyisi romukoppiin heittää ja käyttää drakmaa tai en tiedä mitä sitten suomelle ajattelisit

tulen itse vaasasta jossa energia asiat ovat hyvin keskiössä pääasiassa uusiutuvien varassa ja voitte hyvät ystävät uskoa että työskentelen vaasalaisten työpaikkojen eteenpäinkin saamiseksi

kyllä eurossa vielä elämää nähdään

toivoisin suomella olevan tämmöisen energiapoliittisen keskuksen me voisimme ottaa mallia vaikka iso britanniasta jossa tiede ja poliittinen päätöksenteko tuotaisiin samaan keskukseen

toivotan jokaiselle kollegalle hyvää kesää ja reipasta hiilijalanjäljen laskemista

yksi osa siinä on se että ottaa sähkön ilmastopäästöttömästä tuulesta ja ydinvoimasta

minusta se että suomi on alusta asti nyt tämän kaksi vuotta eli hallituksen värinkin vaihduttua pitänyt imfn roolia tärkeässä osassa on ollut erinomaisen hyvä asia koska sitä eivät kaikki muut euromaat saati komissio ole aina halunneet

arvoisa puhemies

talousvaliokunnan jäsenenä otamme vakavasti tämän historiallisen asiakirjan ja onhan aihekin mielenkiintoinen vaikka kovin tekninen

miten euroopan unionin sopimus huutokauppapaikkojen hankintamenettelyistä huutokauppapaikkojen nimeämiseksi meillä muutamalla lakipykälällä kirjataan huutopaikka huutokauppapaikkojen pään hankintamenettelystä koskevien vuotopaikan menetti koko vuotena paikkojen nimiä seksiä ja väittää että tämä liittyy siis päästökauppaan ja olemassa olevan lain täydentämiseen näillä sopimuksilla

keskustelu on päätti puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja asia laitetaan talousvalion

arvoisa puhemies

täällä ei ole yhtään mietintövaliokunnan jäsentä käyttämässä puheenvuoroa ja siksi tahdon erityisesti kiittää merja mäkisalo ropposta kollegaa joka kävi ansioituneesti ja laajasti lakimietintöä läpi mistä tässä on kyse

kun tätä lakia alettiin odottelemaan oli hyvinkin selkeä tämä kilpailuneutraliteettiasian lakiin tuominen kun puhuttiin satamista ja energialiikelaitoksista

niissä oli valmistelua tehty pitkälle ja odotettiin vain lakia milloin sitten osassa tuntui että ikävä asia täytyy viedä loppuun ja tehdä

mutta aika selkeästikin alkoi olemaan esimerkiksi energiapuolella niin että yhden kunnan omistama liikelaitos tarjosi jokaisessa suomen kunnassa kilpailluilla markkinoilla sähköä myi mainosti ostoskeskuksissa julkisesti lehdissä

itse tiedän satamatoimintoja tarkasti seuraavana että myös satamasektorilla on valmistauduttu tähän pitkään ja se oli aika helppo

vastuuta tulee jäämään harmittavan paljon kilpailu ja kuluttajaviraston ratkaisukäytäntöihin ja sen takia tämän lain vaikutusta koko kuntasektoriin on tarkkaan seurattava jatkossa

valiokunta on selkeästi myös kirjannut tarpeen käydä lävitse yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyvät lainsäädännön tarkistamistarpeet sinä aikana kun tämä siirtymäaika on voimassa

tämä on tärkeä ja tosissaan otettava viesti koska niin paljon jää myös epäselvyyksiä eri aloilla joilla rajanveto on vaikeaa mutta niitä kun ei erikseen ole käyty tarkkaan läpi niin parempi on meidän muodostaa tahtotila kuin jäädä odottelemaan yksittäisiä oikeustapauksia joissa vielä eri kunnissa on tilanne erilainen ja niistä oikeustapauksista yleisen politiikan vetäminen on todella hankalaa niin kuin tiedetään

esimerkiksi täällä mietinnössä on haluttu täydennystä kirjasto liikunta nuoriso ja kulttuuripalveluja koskeviin osin koska näitä toimintoja kunta järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen vuoksi

perusteluna on se että palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien kuntalaisten saatavilla

nämä kirjasto kulttuuri liikunta ja nuorisopalvelut ovat vielä luonteeltaan lakisääteisiä ja kunnan tehtäväalaan kuuluvia palveluja mutta kunnalla on näissä harkintavalta päättää missä laajuudessa ja millä tavoin palveluja se järjestää

hallituksen esityksestä ilmenee selvästi että jos toimintaa ei hinnoitella markkinaehtoisesti vaan rahoitetaan esimerkiksi valtionosuuksin toimintaa ei voida pitää kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettuna toimintana

esimerkkinä siitä minusta oli pohdinta siitä kuinka monta liukumäkeä kunnan uimahalli voi sisältää ennen kuin se muuttuu kylpyläksi ja kylpylä taas ei ole perinteisesti kunnan palvelutoimintaa vaan on enemmän sitten virkistys ja yritystoimintaa

tahdon erikseen mainita kun tässä on kilpailulaki ja kuntalaki esillä että meillä on vielä tuloillansa paljon tähän lähelle liittyviä lakeja esimerkiksi hankintalaki kun euroopan unionista valmistuu hankintalaki

on haluttu odottaa sitä

sen lisäksi tulee eun valtiontukisäädöksiin liittyviä jatkohankkeita jotka koskevat kunnan yleistä toimintaa avustusmahdollisuuksia sekä kunnan yhteistoiminnan suhdetta ja palveluita joihin voidaan asettaa julkisen palvelujen velvoite eli niin sanotut sgei palvelut ovat myös tuloillansa

kaiken tämän koordinoimiseksi hallituksella on terveen kilpailun ohjelma jonka välilausunnoissakin se ottaa jo kantaa siihen että kolmannen sektorin toiminta markkinoilla vaatii myös selkeyttämistä

siinä määritellään myös tarve selvittää raha automaattiyhdistyksen tukipolitiikkaa ja sen uudistamistarpeita sillä olemme monien mielipiteiden mukaan joihin itsekin yhdyn tehneet ehkä ääritiukkaakin tulkintaa suhteessa kansalaisjärjestöjen ja kolmannen sektorin mahdollisuuksiin tuottaa hyvää palvelua yhteiskunnalle ottaa vapaaehtoistyön siihen mukaan yhteiskunnan hyväksi

minulla on vielä hyvää tahtoa paljon vaikka mielipiteiden painotukset eroavat tässä esimerkiksi yritysten puolelta ja kansalaisjärjestöpuolelta että löydämme hyvän tavan edistää nimenomaan tervettä kilpailua

terve kilpailu ei tarkoita että mitään ei saisi tuottaa kansalaisjärjestöjen toimin eikä se tarkoita myöskään sitä että kaikki pitää tehdä kilpailun ulkopuolella

tätä hyvää tasapainoa tällä lailla yritetään mutta työtä vielä jäi ja olen iloinen siitä että hallintovaliokunta on mietinnössään kuunnellut monia muita valiokuntia

itse olen tätä käsitellyt talousvaliokunnassa jossa myös todetaan tämä vaikeus ja se vastuu joka kilpailuvirastolle jää tässä tulkinnassa

sen tarkentaminen on haastavaa mutta tehtävä jonka eduskunta hallitukselle valmisteltavaksi antaa

joulukuussa vielä näytti siltä että saisimme selkeästi aikataulutettua emun jatkokehittämissuunnitelmia odotetun huippukokouksen asialistalle

nyt kuitenkin juuri tälle päivälle komission piti antaa esityksensä emun sosiaalisesta kehittämisestä mutta se on siirtynyt todennäköisesti ennen lomia annettavaan aikaan tarkoittaa siis euroopan lomista puhuttaessa tai unionin lomista puhuttaessa että mahdollisesti saamme sen heinäkuussa mutta ainakaan tuohon huippukokoukseen se ei ehdi

silloin joskus loka marraskuussa keskustelemme tässä salissa tämän selonteon pohjalta valmistellusta mietinnöstä jonka suuri valiokunta tälle salille aikanaan valmistaa

ajattelen että nyt eu asiat ovat niin merkittäviä että uskon että jokainen valiokunta tähän työhön ryhtyy ja toivon suuren valiokunnan puheenjohtajana että jokaisessa valiokunnassa se oma ulottuvuus oma näkökulma tässä esille tuotuihin asioihin tai niihin asioihin joita tästä puuttuu tuotaisiin esiin jotta saisimme suomelle koherentin kokonaisen ja kestävän näkemyksen siitä mitä me eulta haluamme ja minkälainen suomelle hyvä eu olisi

minusta kuuluminen tähän euroopan unionin valtioyhteisöön johon kuuluvat kaikki verrokkimaamme ja johonka suuntautuu kaksi kolmasosaa maamme viennistä on erittäin oleellinen ja meille hyvä koska kaikki tuolla unionissa tehtävät päätökset vaikuttavat suomalaisten elämään vaikka sitä ei joka päivä arjessa näe

eu jäsenyys on meidän omasta edustamme johtuva valinta

minkälainen olisi sitten se unioni jossa suomalaistenkin asema parhaiten olisi turvattu se riippuu omasta kehityksestämme ja siihen kuten ryhmäpuheenvuorossa sdpn edustaja guzenina sanoi vaikutamme me eurooppalaiset itse

oikein kortit pelattuna globaali keskinäisriippuvuus auttaa kaikkia siihen aktiivisesti osallistuvia ja yhteistyötä syventävien toimijoiden vaikutusmahdollisuudet kasvavat kaikki yhdessä ilman että se on suoraan joltain muulta pois

minusta ajankohtainen huoli on tai en tiedä onko se huoli mahdollisuus tai huoli kummin sen näkee miten eurooppa tulee sisäisesti kehittymään koska sisäinen eurooppa on vahvempi myös ulospäin ja sisäistä vahvuutta haetaan integraatiolla miten kehittyy emu ja miten kehittyy koko eu

suomelle tämä asetelma on hankala koska meidän verrokkimaistamme moni ei ole euron jäsen ja siksi toivoisin että suomi koettaisi pitää mielessä mahdollisuuden emun tiiviimpäänkin kehittämiseen ja että emun alueeseen olisi muilla mahdollisimman helppo tulla jopa niin että mukaan pääsisi tulematta eurojäseneksi koska monet asiat liittyvät sisämarkkinoihin eivätkä välttämättä vain siihen että on eurojäsenenä

näen ja oma puolueeni sdp näkee integraation syventämisessä myös mahdollisuuksia vaikka sitä yleisesti pelätään ja yksi niistä on sosiaalisen ulottuvuuden tarkasteleminen

minulle on ollut hämmentävää se kun fedin entinen johtaja sanoo jälkeenpäin että niin olisihan ehkä jotain pitänyt tehdä valvonnalle että kun rahan liikkeetkin vapautettiin niin miksi ihmeessä jäimme sitten kansallisen valvonnan varaan

eikö olisi siinäkin tapauksessa hyödyllistä ollut saman tien huomata myös tuo valvonta laittaa samaan tahtiin menemään

aivan lopuksi sosiaalisesta ulottuvuudesta

arvoisa puhemies

jokainen on minunkin linjaukseni mukaan vastuussa omasta taloudestaan jokainen jäsenmaa ja en voi nähdä tilannetta että verot kerättäisiin eri elimillä eli tällä hetkellä kansallisvaltiolla ja sitten joku muu taho niitä jakaisi eteenpäin kuten vaikka euroopan parlamentti välillä haaveilee

meillä on oltava vastuun ja vallan samoissa käsissä myös niinkin tärkeässä ihmisten asiassa kuin verottamisessa ja sen takia nämä innokkaimmat nopeimmat ratkaisut että euro toimisi vain jonkinlaisena tiukkana federaationa eivät pidä minusta paikkaansa koska tämäkään ei ole talousoppien mukaista että kun toinen kerää ja toinen jakaa se mitenkään kestäisi järjestelmänä

kun katsotaan mitä on saksan yläpuolella niin täällä on jokaista on kruunua on euroa on eu maata ilman euroa ja kuitenkin talouden avainkysymys on hillitäänkö pankkisektorin kokoa onko valvonta kunnossa hillitäänkö asuntokuplia ja parannetaanko julkisia taloudellisia kestävyyksiä ja eri valuutoilla tätä samaa politiikkaa voidaan tehdä

on merkittävää että pankkien kriisin ratkaisun avaimet ovat pankeilla ja myös pankeille tulee se vastuu noista ratkaisuista

se on oikeastaan todella suuri uusi sektori jonka euroopan unioni voi kansalaisilleen tehdä sellaista jotain mitä yksin ei saada kun pankit ovat jo monikansallisia joka voidaan yhdessä saada

nyt typessä on sama matka menossa

tässä vaiheessa suomen on otettava lusikka kauniiseen käteen katsottava tekniset edellytykset ja kustannukset ennen kuin menemme luomaan yksittäistä eurooppalaista kantaa jossa haluamme itämerelle eri säätelyn kuin esimerkiksi välimerelle ja sen takia tästä tuli sitten eu asia tässä vaiheessa

minusta tässä kriisinhallinnassa ja tiukkuudessa on yksi kysymysmerkki ilmassa ja se on jotenkin tämmöinen piiloagenda että ikään kuin julkisen sektorin koko on nyt joutunut myös tässä kilpailukyvyn analyysissä ja muissa niin pahasti kärkeen

minusta on upeaa että tämä meidän selonteko kirjoittaa ihan suoraan näinkin ihanan tavoitteen kuin että euroopan unionissa voi olla myös hyvinvointimallina tämmöinen pohjoismainen malli joka perustuu suurempaan julkisen sektorin kokoon koska sekin voi toimia kilpailukykyisenä niin kuin näemme

pohjoismaissa tämä on paremmin hoidettu

siihen liittyy myös tämä tuloerojen taso

elikkä uskonpa että syksyn aikana eduskunnassa haluan selvittää suoraan tämän kuinka paljon julkisen sektorin koko on sitten kriisin kilpailukyvyn tai maan ylivelkaantumisen taustalla ollut ja paljonko siinä on eritasoisia verorälssejä siis kokonaan verottomien rikkaiden osuuden läpikäynti

me olemme puhuneet joistain kreikkalaisista laivanvarustajista jotka ovat veroista vapautettuja ja sitten kun tiedetään että julkisen sektorin opettajat ja sairaanhoitajat menettävät palkastansa puolet niin miten nämä kaikki suhteutuvat toisiinsa

minä jotenkin koen että on liiankin liberaali käsitys tästä että aina julkinen on paha ja vain sitten tämmöinen yksityinen malli hyvä

tässä olen peruslinjassa samaa mieltä zyskowiczinkin kanssa että vastuu on jäsenvaltioilla itsellään ja aika vähän eulla on ollut työkaluja sitten sanoa jäsenvaltioille mistä ne säästöt otetaan ja kuinka ne otetaan

mutta silloin veronmaksumoraali on paljon parempi ja ihmisillä myös hyväksyttävämpi olo maissa keskenään kun katsotaan myös miten kohdellaan rikkaita ja miten kohdellaan julkisen sektorin työntekijöitä kuinka kerätään tuloja ja kuinka sitten sitä kriisissä pieneneviä yhteisiä varoja on jaettavissa

mutta niin kuin sanoin julkinen sektori ei ole ollut edes kaikissa kriisimaissa se ongelmissa oleva juttu vaan pankit ovat ongelmat aiheuttaneet ja pankkien pakkopelastaminen on ollut sitä katkeraa lääkettä ja siihen eurooppa voi tehdä paremman tulevaisuuden kun pankkikriisien etukäteen sovitaan olevan pankkien itse

joskus toukotyöt

kaksituhatta kulutus

ensimmäisen käsittelyn saavan pöksyt on

tulppa nuorten estellen puristus kolmas uusi osasto ehdottaa tunnettu pannaan pöydälle

jos kuudes kesäkuuta kaksituhattakolmetoista pidettävä toisista tämä hyväksytty

joskus harvoin täysistuntoon keskiviikkona kosmos kuudes